sitten näitä muita ongelmia joita tähän rakentamiseen liittyy tulee tämän palvelurakenneuudistuksen lisäksi vaikkapa palkkojen harmonisoinnin kautta ja monien muitten tämmöisten kautta

meillä on kuitenkin terveydenhuoltojärjestelmä ihan omalähtöinen jossa vanhustenhuolto erikoissairaanhoito konsulttipalveluna ja perusterveydenhuolto on tarkoitus yhdistää

toivoisin nyt että tämä kouvolan malli voisi toteutua niin ettei ainakaan ministeriö sitä jarruttaisi ja uskallan tässä yhteydessä kysyä voitteko ministeri kiviniemi luvata ettette paina jarrua kouvolan terveyskeskushankkeelle

arvoisa puhemies

tätä ei ole tehty

ihan yhtä lailla minäkin ihmettelen kahta asiaa

minä en ymmärrä sitä

nyt kun te tämän kuusamon juttunne toitte esille tuli sellainen tunne että annatte duunarille keppiä ja hevoselle porkkanaa

aiotteko jatkaa tällä linjalla vielä eteenpäin

minun aito huoleni on ollut se mitenkä sosiaalipolitiikka kehittyy että suomen vähempiosainen kansanosa saisi ihmisarvoisen elämän

tästä on ollut kysymys eikä sitä pidä käyttää poliittisena lyömäaseena

mitä veropolitiikkaan ja näihin tuloeroihin tulee niin haluan nyt todeta että totta kai sillä on merkitystä tuloerojen vähentämiseen tai kasvattamiseen mutta jos halutaan tässä yhteydessä puhua vähempiosaisten auttamisesta veropolitiikalla niin sieltä ei kovin montaa kohtaa löydä jossa merkittävästi voidaan auttaa

arvoisa herra puhemies

oma näkemykseni aluehallinnosta on että sen lähtökohtana on oltava alueiden kehittäminen alueiden omista lähtökohdista käsin

sen tulee palvella alueiden elinkeinoelämän ympäristön ja ennen kaikkea asukkaiden etuja ei niinkään jonkun poliittisen ryhmän etuja joka aluehallinnon uudistuksessa näyttää asettuvan kulloinkin vallassa olevien puolueiden tahtoa palvelemaan

miltä se tuntuu kadulla työmarkkinatuesta kysymään tulleesta ihmisestä

onko oikeudenmukaista maksaa tällaisesta tulosta lähes sama vero kuin pääomatuloista

työelämässä pitkään mukana olleena kannan tässä aluehallintouudistuksessa huolta toisaalta elinkeinoelämän ja toisaalta suorittavan henkilökunnan asemasta

työsuojelu on nyt tämän hankkeen viranomaisista selkeä poikkeus koska työsuojelupiirien tehtävä on täysin paikallisviranomaisen työtä yksittäisillä työpaikoilla ja työpisteissä tapahtuvaa työsuojelusäädösten valvontaa eikä minkään muun viranomaisen tai organisaation hallinnointia kuten on asianlaita aluehallintovirastoihin koottavien muiden viranomaisten osalta

työsuojeluvalvonta ei siis ole aluehallintoviranomaisten toimintaa siten kuin aluehallintoviranomainen määritellään muun muassa nyt käsittelyyn tulleen aluehallintolain perusteluissa

työsuojelun osalta on uudistuksessa jouduttu tekemään siksi lukuisa joukko poikkeuksia jotta voitaisiin säilyttää työsuojeluvalvonnan kansainvälisiin sitoumuksiin perustuva itsenäinen ja riippumaton asema

valvonta ja sen ohjaus valtakunnan tasolla vaikeutuu ja työsuojeluvalvonta eriarvoistuu suomen eri osissa muun muassa seuraavilla tavoin

jäljelle jäävät muut aluehallintoviranomaiset ovat huomattavan pieniä ja näillä pienillä yksiköillä ja vastuualueilla ammatillinen osaaminen näivettyy koska laadukas osaaminen tulee vahvistumaan vain etelä suomen suuralueella jolle kertyy muun muassa erityisosaamista ja erityistehtäviä

ministeriön tulosohjaus vaikeutuu ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet heikkenevät työsuojelun vastuualueiden erilaisuudesta johtuen

perusosaamisen lisäksi tarkastajilla on oltava myös tiettyjen olojen erityisosaamista

pienissä yksiköissä tämän erityisosaamisen ylläpitäminen on haavoittuvaa ja vaikeaa sillä se on usein täysin riippuvaista esimerkiksi yksittäisen henkilön osaamisesta

yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa työsuojelun kehittämiseksi hankaloituu jo pelkästään maantieteellisten seikkojen perusteella

piirien hallinnossa ei ole käytetty niin sanottua väliportaan johtoa

se edellyttää lisää resursseja johtamiseen mikä on taas pois käytännön valvontatoiminnasta ellei resursseja selkeästi lisätä ja tätä tuskin on odotettavissa

on huomioitava se että aluehallintovirastossa ei ole käytännössä saatavissa sen enempää suuruuden ekonomian kuin minkään muunkaan toiminnan avulla tavoiteltua niin sanottua synergiaetua muiden viranomaisten kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta

lähtökohtana on usein pellolle ennen tätä työtulo se että työsuojeluviranomainen on paikallisviranomainen jonka tehtäviin ei kuulu hallinnoida toiminta alueella muita viranomaisia tai organisaatioita sekä se että kansainväliset työsuojelua koskevat sopimukset edellyttävät työsuojeluviranomaisen puolueettomuutta ja riippumattomuutta

jo täällä nämä käytetyt puheenvuorot osoittavat että tässä lainsäädännön sisällön käsittelyssä on ollut paljon asiakohtia jotka ovat antaneet aihetta miettiä onko laki mahdollista näin lyhyessä aikataulussa saada toimivaan kuntoon

tässä talossa on puhuttu paljon tästä lainsäädäntötyön valmistelusta ja niistä puutteista ja voi sanoa että tässä on yksi osoitus siitä että vaikka on iso merkittävä asiakokonaisuus niin lainsäädäntöongelmia on ollut

se näkyy ja kuuluu tästä pykälien muutosten määrästä ja sisällöstä ja sitten vielä tuosta valiokunnan lausumaehdotuksesta jossa pääosin käyvät ilmi ne kohdat mitkä jäävät vielä avoimiksi

keskeisenä perusteena tuolloin oli juuri että työsuojelupiirit valtion paikallishallintona eivät sopineet koottavien aluehallintoviranomaisten joukkoon

tämä menettely koettiin työsuojeluhallinnossa ja laajemminkin merkittävänä tosiasioiden sekä kansainvälisten sopimustenkin tunnustamisena

hiltusen tekemää hylkäysesitystä

samalla se mahdollisti nykyaikaisten työsuojelukäytäntöjen merkittävän kehittämisen jolla on pystytty paremmin vastaamaan työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin

valmistelun missään vaiheessa ei konkreettisia synergiahyötyjä ole kuitenkaan kukaan esittänyt niin että työsuojelupiirit tuottaisivat muille viranomaisille synergiaetuja eikä myöskään niin että muut viranomaiset tuottaisivat synergiaetuja työsuojelupiireille

tässä mielessä työsuojelupiirien pakottaminen edellä kuvatulla tavalla erittäin epätarkoituksenmukaiseen aluejakoon on arveluttavaa

tämmöisessä tilanteessa jossa työttömyys lisääntyy koko ajan kaikki toimenpiteet jotka luovat epävarmuutta kansalaisten keskuuteen työttömyyden lisääntymisen taloudellisen ahdistuksen ja monien muitten kautta on tarkkaan harkittava niin että ne eivät kohdistu näihin ryhmiin

minä luulen että aika moni ihminen on epävarmuuden tilassa mitenkä tässäkin tapauksessa sitten tämä mahdollinen palkkatukimuutos kohdistuu

sen takia toivoisin että ministeri tarkastelisi esimerkiksi sitä asiaa mitkä olisivat tämän tyyppisen ratkaisun seuraukset ja mitenkä aiotaan menetellä kuntien myöntämien tukien osalta estävätkö kuntien maksamat kuntatuet esimerkiksi palkkatuen myöntämisen

onko ministeriössä pohdiskeltu tätä asiaa että tätä eläketukea voitaisiin jatkaa ja näitä ihmisiä sitten edelleen auttaa tässä kurjuudessa jossa he työttömänä ovat

arvoisa puhemies

on ollut suuri mielenkiinto seurata tätä keskustelua ja lukea tätä lakiesitystä joka on jakautunut kahteen osaan toisekseen tähän viitehintajärjestelmään josta on ollut keskustelua jo pitemmän aikaa

muistan kun edellisen kauden aikana kun lääkelakia säädettiin jo puhuttiin viitehintajärjestelmästä ja se prosessi on ollut tosi pitkä ja nyt on päädytty kirjoittamaan se sitten lakiesitykseksi

nyt tässäkin keskustelussa jota täällä on käyty on aika pitkälti puhuttu enemmänkin tästä nimikkeestä vähemmän on puhuttu siitä mitä tämä viitehintajärjestelmä käytännössä pitää sisällään

sen sijaan on aika paljon puhuttu sitten tästä lääkelain muuttamisesta ja sen vaikutuksista

kun muistan että tässä oli paljon ristiriitaisia käsityksiä silloin kun edellinen lainsäädäntö säädettiin niin tärkeintä mielestäni oli se että niissä epävarmuustilanteissa lääketurvallisuus pystyttiin takaamaan ja nyt minä haluaisin kanssa ministeriltä kysyä vähän ed

mitä sen jälkeen on tapahtunut kun nämä analogiset patentit tulivat voimaan kun lainsäädäntö säädettiin ja mitä arvelette tapahtuvan kun tämä lainsäädäntö muuttuu

jos on niin toivoisin että valiokunta hyvin perusteellisesti kävisi ne läpi ettemme tekisi sitten semmoista lainsäädäntöä joka taas uudelleen osoittautuu semmoiseksi jota tarvitsee paikata

minä luulen että kansalaisia jotka seuraavat tätä keskustelua hämmentää aika paljon se ollaanko tässä pelastamassa isänmaata vai ollaanko tässä pelastamassa isänmaan rahoilla irlantia

kun tarkastellaan tätä asiaa niin pääministeri esitti kysymyksen oppositiolle mikä on vaihtoehto

yhtä tavoin oppositiossa voidaan esittää valiokuntakuulemisen ja muitten asiantuntijakuulemisten jälkeen kysymys siitä onko hallitus varautunut siihen että tämä vaihtoehto joka nyt on eduskunnan käsittelyssä ei onnistukaan

onko vaara että euroopan rahaliitto joka on euroopan vakaudeksi aikanaan luotu kokonaan romahtaa ja sen jälkeen tapahtuu yhtä sun toista

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan totesi käsittelyssä oleva lakiesitys pitää sisällään laajan kokonaisuuden

tavoitteena sanottiin olevan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto kaikki sinänsä hyviä tavoitteita lähtökohdiltaan

kuitenkin haluan todeta että aika laajassa valiokuntakuulemisessa jota täydensivät eduskunnan valiokuntien kannanotot nousi esille monia asioita joiden tarkempi analysointi ja käsittely olisivat olleet tarpeellisia mutta eivät olleet mahdollisia

kun samaan aikaan maassamme on menossa melko mittava kunta ja palvelurakenneuudistus voidaan todeta että paljon on yhtä aikaa asioita pöydällä

käsittelyaika olikin näin laajan kokonaisuuden huomioon ottaen aivan liian lyhyt mikä vaikutti osaltaan myös käsittelyn lopputulokseen ainakin sosialidemokraattien näkökulmasta

vastalauseessamme olemme perustelleet syitä jotka olisivat mielestämme edellyttäneet tarkempaa analysointia ja pidempää harkintaa

näiden seikkojen lisäksi joita tuomme esiin lakiin jäi monia ongelmakohtia ja nähtäväksi jää miten aluehallintouudistus käytännössä toimii

en käsittele lakiesitystä laajemmin koska käytettävissä oleva aika ei sitä mahdollista mutta haluan nostaa yhden asian esille jota ei täällä keskustelussa ole juurikaan sivuttu eikä valiokunnan kannanotossa mainittu

lainaan asiakirjaa joka liittyy aluehallinnon uudistamishankkeeseen uuden aluehallinnon tietojärjestelmätyöryhmän raporttina

uusien viranomaisten perustaminen on tietohallinnon osalta erittäin haastava tehtävä

samanaikaisesti yhdistetään olemassa olevia organisaatioita siirretään kokonaisuuksia organisaatioista toiseen sekä muodostetaan näistä kokonaan uusia toimintoja

myös tekniset ratkaisut ovat erilaisia

leimallisia organisaatioille on niiden monialaisuuden vuoksi suuri ydintoiminnan tietojärjestelmien määrä

työryhmä päätyi kesken toimikautensa ehdottamaan neljän hankkeen käynnistämistä

uskallan epäillä että paljon on vielä tehtävää että tietohallintojärjestelmä voisi ottaa ne haasteet vastaan jotka sille aluehallinnon sujumisen kannalta on esitetty

en tiedä onko edes tämä osio tietohallintojärjestelmässä toteutunut

arvoisa herra puhemies

nousin tänne puhujapönttöön sen takia että ajattelin vähän pitempään tästä asiasta puhua koska jo edellisen eduskuntakauden aikana tein yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa että olisi saatu tämä lainsäädäntö eduskuntaan ja nämä tupakoinnista aiheutuvat terveyshaitat vähenemään

jos arvoisalla ministerillä jonka toivoin olevan paikalla olisi ollut tarkempaa tietoa missä vaiheessa tietohallintojärjestelmä on olisi eduskunnan ollut hyvä tietää ja olisin ollut kovin iloinen kun saisin tietää miten tämän asian osan laita on

voin lausua iloni siitä että nyt on sitten tämä asia sillä tavoin toteutumassa että hallitus on antanut lakiesityksen eduskunnalle uudeksi tupakkalaiksi

toivottavasti kaikki on epäilyksistä huolimatta valmiina koska järjestelmän käyttöönotto ja toimiminen ovat edellytyksenä aluehallinnon uudistuksen käynnistymiselle

jos ei ole meidän näkemyksemme asian jatkovalmisteluista käyvät yhä enemmän ajankohtaiseksi

sitten hallitus ilmoitti että alkoholilain uudistus jätetään selvitysten jälkeen tehtäväksi ja nyt otettiin vaihtoehdoksi tämä tupakkalain uudistaminen

jotenkin kummallista se on että tässä talossa kun tekee esityksen jossa valtion tulot lisääntyisivät niin sitä ei ollenkaan noteerata niin painavana kuin niitä kohtia joissa yleensä puhutaan jostain hyvästä asiasta muuten ja jotka lisäävät menoja

en ole kovin montaa kertaa huomannut että kun tällainen valtion tuloja lisäävä esitys tehtäisiin se olisi lämpimästi kannatettuna menossa läpi

tästä nimenomaan kun tätä lakialoitetta tein puhuttiin että se on iso ongelma että ne ihmiset ja tahot joidenka tehtäviin kuuluu tupakan myynnin valvonta ovat sen takia vaikeuksissa että pitää käydä kaikki paikat läpi ennen kuin tietää missä niitä on missä niitä tuotteita myydään

toinen iso kysymys joka liittyy tavallaan terveyskasvatukseen ja nuorisoon on tämä pakkauskoko josta käytiin keskustelua onko enää mitään tarvetta näitä pieniä pakkauksia tuottaa koska niillä on nuorison tupakoimisen kannalta tutkimuksen mukaan ollut selvästi tupakointia edistävä vaikutus

kun nyt tapahtui kuitenkin niin että tämä tupakkateollisuuden kanssa tehty sopimus ei tupakkateollisuuden taholta pitänyt niin siinäkin mielessä on hyvä että lainsäädännöllä tehdään mahdolliseksi se mitä aikaisemmin kirjallisesti sovittiin ja mikä on mitätöitynyt toisen osapuolen toimenpiteistä hänen tehdä lainsäädännöllä mahdolliseksi j

sitten mainonta oli semmoinen asia josta paljon on käyty keskustelua ja varmasti käydäänkin varmaan tämän lain valiokuntakäsittelyssäkin josta haluan nyt todeta että se ei ole kovin yksinkertainen asia

vaikka kansallisesti meillä olisi keinoja ja halua tämän mainonnan rajoittamiseen niin taitaa olla niin että jää nyt kansan väliset on nämä kansainväliset lainsäädäntöasiat tulevat siinä jossakin määrin esteeksi

tähän on säädetty nyt sanktiot näistä rikkomuksista jotka minusta sillä tavoin on hyvin rakennettu nyt alkuunsa että ne ovat aika lieviä mutta kuitenkin voivat johtaa muun muassa siihen että nämä myyntiluvat perutaan kokonaan

tavoitteena on tupakoinnista aiheutuvien haittojen vähentäminen tehostamalla alaikäisiä koskevan tupakkatuotteiden myyntikiellon noudattamista ja ehkäisemällä tupakkatuotteiden laitonta vähittäismyyntiä

tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen on erityisen tärkeää matkustajatuonnin vapauduttua ja sisämarkkinoiden rajavalvonnan loputtua

tämä on yksi tekijä joka tietysti täytyy tässä yhteydessä ottaa huomioon ja toivon mukaan tältä osin ei tapahdu mitään yllättävää

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraattisen valiokuntaryhmän vastaavana tein aika nopeasti selväksi että tässä asiassa löytyy hyvää yhteistyötä valmistelussa

lähtökohdat siltä osin olivat sellaiset ettei tavanomainen hallitusoppositio politiikka ollut päällimmäisenä vaan päällimmäisenä oli tahto yhteistyössä löytää hyvä loppuratkaisu

hallintovaliokunnassa tämä on ollut enemmän tapa kuin poikkeus mikä osoittaa hallintovaliokunnan merkityksen

kun suunta on viime aikoina muuttunut on alkanut nousta erilaisia mielipiteitä pakolaisuudesta ja ulkomaalaispolitiikasta ja maahanmuutosta

monet kansalaiset kokevat että maahanmuuttajat tulevat tänne hyötymistarkoituksessa ja elävät yhteiskunnan varoilla jotka suomalaisilta veronmaksajilta kerätään

valitettavasti tällöin tulevat leimatuksi kaikki maahanmuuttajat vaikka meillä on runsaasti esimerkkejä päinvastaisesta toiminnasta maahanmuuttajien keskuudessa

mielestäni tällainen asenne johtuu pitkälti siitäkin että tässä maassa köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmia ei oteta vakavasti

valitettavaa on vielä lisäksi että tämän keskustelun pohjana ei ole riittävästi tietoa siitä todellisuudesta mistä maahanmuuttopolitiikassa ja pakolaispolitiikassa on kysymys

mielestäni ei tapahdu juuri heidän mielestään ei juuri mikään poikkea voimassa olevasta ulkomaalaislaista

direktiivin tavoitteena on edistää jäsenvaltioissa annettavan kansainvälisen suojelun ja siihen liittyvien etuuksien yhdenmukaisuutta niin kuin täällä on usein todettu

alun perin hallituksen esitys sisälsi hallintovaliokunnan mietintöä pidemmälle meneviä esityksiä määräaikaisten oleskelulupien myöntämisestä

niin sanotuille b lupalaisille esitettiin tilapäisen määräaikaisen oleskeluluvan sijaan jatkuvaa määräaikaista oleskelulupaa tilanteissa joissa maasta poistaminen olisi heistä itsestään riippumattomasta syystä mahdotonta

taustalla oli varmaan ajatus integroida turvapaikanhakijoita entistä nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan missä sinänsä ei ole mitään moitittavaa

valiokunta ei kuitenkaan katsonut tällä kertaa tätä tarpeelliseksi ja teki seuraavat muutosesitykset jotka haluan sen takia kerrata että näistä varsinaisista substanssikysymyksistä on aika vähän käyty keskustelua

a humanitaarisen suojelun alan rajaaminen

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan humanitaarista suojelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on säilyttää kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset nykyisellä tasolla

näin ollen tarkoitus ei ole laajentaa kansainvälisen suojelun antamisen perusteita

näin joistakin täällä pidetyistä puheenvuoroista on voitu ymmärtää

tilapäinen oleskelulupa myönnetään henkilölle jolla ei ole perusteita oleskeluluvan saamiseen mutta jota ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa maasta ainakaan välittömästi

tilapäisyys voi jatkua korkeintaan kaksi vuotta minkä jälkeen on myönnettävä jatkuva oleskelulupa jos maasta poistaminen ei edelleenkään ole mahdollista

esityksen mukaan suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäisen oleskeluluvan sijasta jatkuva oleskelulupa heti ensimmäisenä lupana jos henkilön maasta poistaminen ei ole hänestä riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista

kun täällä on puhuttu yhteiskunnallisen ilmapiirin ongelmista niin minä alan tosissani kanssa olla huolestunut en vaan tämän keskustelun perusteella vaan sen perusteella miten hallitus on toiminut

tilapäiseen oleskelulupaan liittyvänä kes keisenä ongelmana on pidetty sitä ettei henkilö ole ensimmäisen vuoden aikana saanut tehdä työtä

silloin sovittiin työllisyystavoitteista yhdessä silloin sovittiin veropolitiikasta joka paitsi tuotti tulosta ostovoimaan myöskin lisäsi valtion verotuloja vaikka veroja vähennettiin

työmarkkinajärjestöille on käännetty selkä työttömyys lisääntyy valtionvelka kasvaa ja kunnat jätetään suuriin vaikeuksiin

toivoisin että tällä hallituksella olisi vähän enemmän yhteistä näkemystä siitä miten suomalainen yhteiskunta pelastetaan

valitettavasti tällä kertaa maailman taloustilanne on synkentänyt myöskin suomen taloustilannetta ja tästä hyvästä sanamuotomuutoksesta huolimatta saattaa olla vaikeata tätä käytännössä toteuttaa

hallintovaliokunta esittää siis työntekokiellon poistamista niin sanotuilta b lupalaisilta mutta rajaa hallituksen esityksen muut muutosehdotukset b lupalaisten kohdalta pois

tämä on ollut yksi niistä ongelmista jotka ovat antaneet kansalaisille aiheen jopa oikeuden arvostella maahanmuuttajien huonoa työhön sijoittumista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies